minusta teidän pitäisi kiinnittää huomiota siihen että onginnan ja pilkinnän jokamiehenoikeus on tullut mutta siitä huolimatta yli miljoona euroa maksetaan vesialueiden omistajille jokamiehenoikeudesta korvauksia sama kuin marjastuksesta ja sienestyksestä pitäisi maksaa maanomistajalle korvauksia

ymmärrän nyt erittäin hyvin että olette poistaneet miljardin edestä kelan työnantajamaksuja ja laitatte sen maksettavaksi nimenomaan lapsiperheiden ja pienituloisten eläkeläisten osalta

voi olla että portugali ratkaisuun jää vakuuksien määrän ja takauksen osalta valuvika meidän näkemyksiimme nähden mutta tämä on merkittävä kansanvallan voitto siinä että kansallisesti oman pelastusrenkaan vahvistamiseksi suomi tulee edellyttämään jatkossa omaan talouteensa ja omaan etuunsakin nähden tiettyjä sitoumuksia vakuuksilta ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen korjaamiselta

paasio toi esille sosialidemokraattien konkreettisen vastalauseen sisältöä ja sosialidemokraattinen puolue ja eduskuntaryhmä on tuonut tänään myöskin vaihtoehtobudjetissaan painotuksia esille

kyllä täytyy sanoa että ihan vanha laulu soi ja täytyy toivoa että eduskunnassa edelleen enemmistö pitää huolen siitä että rkpn ja näitten revanssiporukoitten kalastuslain romuttaminen ei todella etene

hänen kritiikkinsähän joka tuli meille jo viime vuonna monta kertaa täällä esille kun käsiteltiin ervviä ensimmäisen kerran viime vuoden juhannuksena kohdistui tietysti siihen maastrichtin sopimuksen periaatteen rikkomiseen jossa jäsenmaat eivät vastaa toistensa veloista ja kovin arvokas ei ollut tietysti se toinenkaan menettely jossa lissabonin sopimuksen luonnonkatastrofien varjolla sitten ryhdyttiin muihinkin toimenpiteisiin ja myös ekpn rooli ostaa valtioiden velkapapereita salkkuunsa on ollut asia joka ei ole osoittanut sinänsä kokonaisuuden hallintaa

tämä on myöskin selkeä suomen eurooppalaiseen politiikkaan luoma uusi paine ja muutos niin että säätelemättömien ja valvomattomien markkinavoimien ei tarvitse olla luonnonvoimia vaan niihin voidaan vaikuttaa kansanvallan ja eurooppalaisen toiminnan kautta

tässä tilanteessa on minusta varteenotettavaa kuunnella jollei nyt sosialidemokraatteja niin niitä asiantuntijoita jotka ovat sitä mieltä että valtionvelan hoitaminen on helpompaa ja edullisempaa kuin työttömyydestä ja syrjäytymisestä aiheutuvan inhimillisen velan hoitaminen

kyllä tässä on otettava paremmin huomioon ne vipuvarret kansalliset ja aluekehitystä tukevat vipuvarret joita näistä löytyy

tältä osin tuo metsäteollisuuden omistaminen ja metsäteollisuuden omistajuuden ja isännyyden hukkuminen mitä viime vuodet osoittavat ei ole kyllä kovin lupaavaa

mutta kaiken kaikkiaan nyt tässä tilanteessa mitä on tapahtumassa sdpn johdonmukainen linja näkyy siinä että me vastustimme voimakkaasti viime vuoden toukokuussa vastikkeettoman lainan antamista kreikalle

me esitimme jo viime syksynä verotuksen yhteydessä mutta myös talousarvion yhteydessä nimenomaan sosiaali ja terveys ja kuntien perusturvapalvelujen valtionosuuden tuntuvaa nostoa

arvoisa puhemies

alue teollisuus työllisyyspoliittiset ja ympäristönäkökohdat voivat olla omistajaohjauksenkin mukaan peruste keskustella muiden omistajien kanssa

ensinnäkin tuottavuusohjelmalla on tehty negatiivista alueellistamista niin rajavartioston kuin tullin suhteen hätäkeskuslaitos on osittain kärsimässä samasta asiasta myös poliisi harvaanasutuilla alueilla

eikö ministeri pekkarinen pitäisi nostaa stora ensossa valtion omistusta niin että me pääsisimme nyt ensin korjaamaan ja parantamaan metsäteollisuuden ja metsävoimavarojen hyödyntämistä kansallisesti oikealla tavalla

molemmissa tapauksissa annettiin ymmärtää että suomalainen yhteiskuntajärjestys romahtaa ja omaisuudensuoja romutetaan ja aivan uskomattomia muotoja

tässä tilanteessa jossa lastensuojelu ja muiden toimien tarve kasvaa tämä suomalaisen hyvinvointivaltion perusta on nyt pidettävä kunnossa

minä ajattelin herra puhemies että lyhyesti nyt on syytä kyllä kuvata mistä tässä muutoksessa itse asiassa on taustaltaan kysymys

koko kreikan osalta tietysti täytyy sanoa että asiantuntijat aika monet pitävät kreikan budjetin ylijäämään yltämistä mahdottomana ja kreikan selviytymiseen ilman velkasaneerausta ei kovin moni enää usko

ihan lyhyesti

kyllä pääministeriltä olisi nyt odottanut pohjalaista suoruutta tulla framille koko tämän takauskysymyksen kanssa

minusta edustaja haaviston esille tuoma venäjän tarkastelun strateginen vähyys kyllä vaivaa ja nimenomaan nämä arktiset ja pohjoiset mahdollisuudet pitäisi käydä laajemmin läpi

valtiovarainvaliokunta on eri yhteyksissä myös kehysmietinnän yhteydessä tarkastellut tulojen ja investointien kehystarkastelua

suomen enimmäisvastuiden osalta myöskin euroopan keskuspankin taseessa oleva kreikan velka tarpeettoman usein unohdetaan

kuntatalouden osalta yhteisöverotuoton romahtamisen paikkaaminen on perusteltua

herra puhemies

hallituksen hidastelu kostautuu yhä suurempana inhimillisenä hätänä ja suurina taloudellisina kustannuksina ja kun tähän yhdistyvät ne kovat arvot joilla te veitte läpi vanhan kaavan mukaan muun muassa veronkevennykset joita ei suunnattu pienituloisille lapsiperheille kotimaista kysyntää elvyttävästi niin tässä ajaudutaan hyvin helposti nyt todella siihen että perusturvallisuuden rahoitus sosiaali ja terveydenhuolto ja opetustoimi saa taholtanne uusia leikkauspaineita kun se rahoitus on huonossa kunnossa muutoinkin

toisaalta myöskin on erikoista että oikeastaan lähiympäristöä käsittelemme naton kautta kun kuitenkin nimenomaan meidän suomen lähiympäristön vakauden lisääminen ja yhteistyön lisääminen on kansallinen etu

on erittäin hyvä että vielä huolimatta kevään kiireisestä aikataulusta tarkastusvaliokunta voi nyt vielä arvioida myös tätä kokonaisuutta nimenomaan kehysten vaikuttavuudenkin näkökulmasta

tarvittaisiin kuitenkin nimenomaan niitä paikkakuntia erityisesti tukevaa yhteisöverotason turvaamista jotka ovat vetureita elinkeinopoliittisesti osaamiskärkien osalta

sanotaan vielä kreikasta että myös suomen hallituksen pitää nyt olla tarkkana siinä että suomen on lopetettava verorahojen ja valtiontaloutemme kestävyyden suojelemiseksi edellisen keskustajohtoisen hallituksen päättämät vastikkeettomat maksatukset mikäli kreikan tilanne todella etenee tällä pahimmalla skenaariolla

toinen minusta on kyllä se että tämän talouskriisin ja finanssikriisin sosiaaliset taloudelliset ja poliittiset vakavat järistykset eivät ole siinä arvossa arvioinnissa kuin ehkä nyt pitäisi suomen näkökulmasta olla

on ymmärrettävää että tämän maan talous ja työllisyyskriisissä ei pelkkä eläkeikien nosto auta kun perheemme ja nuoremme kärsivät työn puutteesta

vaikka täällä nyt kovasti välikysymyksen pohjalta keskustellaan niin mielestäni tämä kriisin kärjistyminen on kyllä sellainen kansallinen häpeä joka johtuu pitkälti epäonnistuneesta asuntopolitiikasta että sekä hallituksen että opposition on kyettävä tässä maassa näkemään nyt kyllä konkreettisia toimia

takana oli nimenomaan luoda järjestelmä jossa suomen kalavarantoja voidaan käyttää sanotaan virkistyskalastuksen kannalta sillä tavalla että aika ei mene lupien etsimiseen ja maanomistajien etsimiseen vaan mieluummin kalastukseen jota kalavarannot antavat myöten ja toiseksi että myöskin maaseutumatkailua ja maaseudun mahdollisuuksia ja meidän virkistyskalastuksemme markkinointia pystyttäisiin kansal lisesti paremmin hyödyntää

oliko teiltä myös tietoinen ratkaisu että te jätitte ecofin kokouksen väliin tänä aikana tässä vakavassa tilanteessa eun valtiovarainministereiden kokouksen

veropohjaahan on vakavasti heikennetty tietoisilla poliittisilla ratkaisuilla

kolmas tekijä on se joka on minusta heikentynyt puolustusministeriövetoisen selonteon valmistelussa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden muodostama kokonaisuus

tämä vaatii kyllä nyt sitä että selkeästi korjataan ja laajennetaan veropohjaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella varallisuuden ja omaisuuden verotuksella ja puututaan taloudellisesti ja inhimillisesti kalliiksi käyvään harmaaseen talouteen ja torjutaan talousrikollisuus ja halpatyömarkkinat

ne ovat osin edustaja korhosen esille tuomia

ja toinen kysymys

nimittäin tältä osin kyllä nämä uudet uhat ja erityisesti esimerkiksi sisäministeriön vastuun väheneminen ulko ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnankin työssä ovat silmillepistäviä

kyllä on löydettävä asuntotuotantoon kohtuuhinnalla maata on oltava aktiivisempaa maa ja kaavoituspolitiikkaa etuosto oikeutta ja tältä osin myöskin pakkolunastusta

sitten myöskin kuntasektorin kautta tulevat veronkiristykset ja veronkorotukset pitäisi voida kyllä tehdä vasta lama ajan jälkeen

tältä osin kyse on todella merkittävästä valtiontalouden kestävyyden parantamisesta puhumattakaan siitä että sillä on myös sisäiseen turvallisuuteen saakka ulottuvia myönteisiä vaikutuksia

näin aika moni asiantuntija on myöskin lausunnossaan viitannut

on ollut siis täysin selvää että kun lähdetään aktivoimaan tätä takaustasoa silloin te olette nimenomaan suomen kansallisen takauksen eli meidän vero ja velkarahojen sitouttamisen kaksinkertaistamista ajamassa

onko se sitten jotain infraministeriöajattelua mutta tämä on sen verran vakava koko kansallisen selviytymisen elinkeinopolitiikankin taustalla oleva asia

valtiontalouden toimin ei pidä jarruttaa kuntatalouden toimintakykyä

minusta se jää suomen historiaan kyllä erittäin ikävänä asiana varsinkin kun nyt itse kukin on voinut seurata bundesverfassungsgerichtin linjauksia ja varsin perusteellista käsittelyä asian osalta myös sitä että siellä todettiin sellainen yksinkertainen totuus että bundestag vastaa kansalle menojen ja tulojen päättämisestä samalla tavalla kuin suomen eduskunta budjettivastuullisena ja budjettivaltaa käyttävänä

helsingin seudulla tämä on ehdottomasti tehtävä ja täällä on myöskin lopetettava se että pelataan joidenkin pussiin kohtuuttomalla hinnalla ja valtion on vaikka pantava sanktioita jo toimenpiteiden päälle

olisi myöskin tässä yhteydessä syytä huomioida että hallitus on tehnyt kyllä erittäin ikävän ratkaisun

tästä jo viime kesänä tältä paikalta puhuttiin ja tästä myöskin puhemiehen kanssa eri yhteyksissä pyrittiin keskustelua herättämään että suomen talouden historian suurimpia valtiontalouden takauksia kreikka lainan jälkeen oltiin tekemässä tavalla jossa ei otettu huomioon suomen talouden kestävyyttä siihen liittyviä paineita jotka tiedämme tässä valtiontalouden velkatilanteessa

tältä osin ongelma syntyi korkeimman hallinto oikeuden ratkaisusta jossa katsottiin että kalastusopas ei voi ottaa veneeseensä virkistyskalastajia ja viedä heitä kalastamaan vaikka näillä olisi läänikohtaiset viehekortit

tässä lisäbudjetissa ja yleensä hallituksen muun muassa ensi vuoden talousarvion panostuksissa näkyy panostus suomalaiseen työhön ja työllisyyteen

totta kai kuntien kannalta voidaan sanoa että yhteisöveron tarkistus ja kiinteistöverolla pelaaminen ovat eräitä elementtejä mutta kolmas tämä kelamaksun poisto vaikka se kuntataloudessa vaikuttaa tietyllä positiivisella tavalla kokonaistalouden kannalta on ollut onneton ratkaisu kataisen hutaisu tammikuulta jossa koko muu hallitus joutui tosiasioiden eteen

valitettavasti välillä hallituksenkin riveistä kuuluu moitteita siitä että valtion velanotto ja panostaminen työllisyyden täsmätoimiin olisi täysin tuomittavaa

arvoisa puhemies

valtiovarainvaliokunta ja eduskunta ovat tietysti vastuussa myöskin menoista ja tuloista ja siitä että meidän kansallinen pelastusrengas ja selviytyminen myös kriisin sosiaalisten vaikutusten pehmentämisestä ja myös tarvittavista kasvun ja työllisyyden toimista onnistuisi

suomen kansallista pelastusrengasta ei riittävästi tässä takauskäsittelyssä käsitelty silloin eikä sitä tahdota käsitellä vieläkään

kuitenkin on muistettava että tässä vaikeassa tilanteessa paniikkijarrutukset ja näivettyminen eivät ole vaihtoehto vaan meidän on tästä vaikeasta tilanteesta pystyttävä kasvulla ja talouteen panostamisella myös selviytymään

äsken ei valitettavasti ollut myöskään mahdollisuutta tuoda keskusteluun kyselytunnilla minusta aika olennaista asiaa mutta ehkä siihen tilaisuus vielä tulee että pohditaan myöskin tämän hallituksen asenteen seurauksia tässä eurokriisin rahoituksessa

selvästi nähdään että meillä on tehtävä myöskin verotuksen ja muun muassa talous ja työllisyystilanteen tukemisen näkökulmasta varmasti uudelleenarviointeja siitä huolimatta että suomi on yksi viidestä euroalueen parhaassa kunnossa olevasta maasta

totuushan on tässä koko tilanteessa se että tämä on niin kiusallinen kuuma pottu teille että ei ole lakiteknisistä ongelmista kyse koska tehän voisitte siinä viime juhannuksen laissa muuttaa yhden numeron ja vähän muuta ja tuoda sen samanlaisella innolla tänne mutta tämä on kuuma pottu poliittisesti poliittinen pikavippi joka pitää siirtää vaalien yli jotta suomen kansalle ei paljastu se että kolmasosa valtion vuotuisesta talousarviosta on sidottu suomen veronmaksajien piikkiin siis pankkien ja velkaisten maiden takausten maksamiseksi

toisaalta voi pohtia että kaavamaisilla leikkaustoimilla nimenomaan iskettäisiin myös sosiaalisen turvallisuuden perustaan peruskouluun terveydenhuoltoon ja sosiaaliturvaan

onhan se nyt rehellisesti tunnustettava että kun katsoo tätä hallituksen esitystä niin tässä alkaa olla tyyliin puolet väistyviä takaajia tai sanotaan ainakin lähellä sormi saranan puolella jo tulossa belgia irlanti kreikka espanja italia kypros portugali jnp

veroja

tässä susidemokraatin aids tosin varoitti näitä sosialidemokraattien aikaisemmin esittämät näkökulmat verotuksen rakenteesta niin että veronmaksukyvyn ja varallisuuden paremmalla huomioon ottamisella pureuduttaisiin paremmin köyhyyden ja syrjäytymisen torjuntaan ja tuettaisiin myöskin työllisyyttä ovat edelleen erittäin perusteltuja

tässä suhteessa sosialidemokraatit pitää tärkeänä hallittua etenemistä sitä että me vahvasti keskitymme myös talousarvion tässä syksyisessä käsittelyssä suomalaisen työn puolustamiseen osaamisen ja vahvuuksien hyödyntämiseen sekä kansallisen eheyden vahvistamiseen

sehän liittyi nimenomaan vastuulliseen ajatteluun valtiontalouden ja ikääntymisen ja näkymien pohjalta

kesärannassa hallituksen iltakoulussa vanhasen ensimmäisen hallituksen aikana ohi hallitusohjelman tehtiin vakava analyysi jota sitten ministeri hannes manninen lähti vetämään koko hallituksen tuella

tässä suhteessa kuntien kannalta ja erityisesti rakennemuutospaikkakuntien kannalta tämä kataisen hutaisu sen kuntaetu leikkaantuu kyllä iskien aika voimakkaasti kantapäähän

minusta myös puhemiehen puheenvuorot ovat olleet hyvin tärkeitä siinä että pysähdyttäisiin nyt arvioimaan onko mahdollista jatkaa entisillä eväillä sen takia että meillä sisäisen turvallisuuden suurin uhka on syrjäytyminen nuorten irrallisuus

niin että eihän tämä kovin hyvä kokonaisuus ole ja sen takia on tärkeätä että laissa sanotaan selkeä yläraja sitoutumisessa

tältä osin herra puhemies haluan nimenomaan korostaa sitä että on selvästi käynyt ilmi että suomen osalta ei ole tätä kysymystä avoimesti käsitelty

edustaja kallillakin on ilmeisesti suomen pankkivaltuutettujen johtamiseen merkittävää taustaa mutta edustaja zyskowiczille on nyt tarkennettuna kysymyksenä tehtävä pyyntö että hän vastaisi onko ekpn kautta tapahtunutta sitoutumista erityisesti käyty läpi puheenjohtajan kanssa koska sillä on suomen selviytymiseen kuitenkin pahimmassa tapauksessa tietty vaikutus

kyllä samaa vastuullisuutta pitää löytää nytkin ja ministeri risikon työ esimerkiksi terveydenhuollon perusterveydenhuollon ja hoidon porrastuksen toteuttamisessa on osa sitä vastuullista työtä

edelleen me edellytimme että hallitus antaa esityksen pankkiverosta suomessa ja esittää sen käyttöönottoa eu maissa ja esityksen myös rahoitusmarkkinaverosta niin että se otetaan laajasti käyttöön kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla

alkoholiveron osalta viro kortin takia tehtiin tarkennuksia

sanoisin että ehkä keskiolutkeskustelun sijasta hallituksen pitäisi ottaa vähän topakampi linja ylipäänsä näihin trukkilasteihin mitä tuolla satamissa on

ja sehän on tänä päivänä ongelma että edelleen ne jotka uistelevat useammalla vavalla joutuvat hakemaan vesialueiden omistajien tai kalastusalueiden yhtenäisiä lupajärjestelyjä jotta voivat järjestää uistelukisoja ynnä muita

kyllä täytyy myöskin sanoa että meidän vaikeassa talous ja työllisyystilanteessa sana työssäkäyntialue korostaa kuntarajat ylittävää kohtalonyhteyttä

toinen asia on se että kreikan lainojen kohtuullistaminen ja irlannin kysymys osoittavat myöskin että tässä suomen hallitus on pitkälti ajelehtimassa

säätelemättömän kasinokapitalismin kuriin laittaminen on kaiken lähtökohta ja tämä kalliin ahneuden saaminen hallintaan on kuitenkin se perusasia jolla voidaan mennä eteenpäin

ei minkään maan tarvitse hyväksyä tällaista toimintatapaa missä lähelle harmaan taloudenkin puolta valtoimenaan mennään

tältä osin kuin valtiontalous mahdollistaa esimerkiksi kuntatalouden peruspalvelujen perusturvallisuuden laittamisen arjessa parempaan kuntoon sosiaali ja terveydenhuollon ja vanhustenhuollon osalta meidän on myöskin nyt kuntatalouden voimavarat kyettävä arvioimaan toisella tavalla

tämä asia vaikuttaa sillä tavalla myöskin valtiontalouteen ja kehyksiin että kyseessä on siis nyt jo hallituksen sitoutuminen yhden viidesosan kokoiseen erään vuotuisesta talousarviosta mikä on suomen historian suurimpia talouspoliittisia ratkaisuja

meillä ei näköjään vieläkään kaikilla rakennemuutosalueilla ymmärretä edes että pitäisi yhdessä reagoida vaan istutaan katsomossa kun jossain todella maa järisee

kreikan velkajärjestelyyn ajautuminen todennäköisesti tulee merkitsemään välittömiä menetyksiä

tässä suhteessa lupajärjestelmää toivon mukaan kehitetään luomalla erityinen maksujärjestelmä lisämaksujärjestelmä tälle puolelle muuten toimivan hyvän järjestelmän lisäksi

mikä on ollut tämä parlamentaarinen mahdollisuus vaikuttaa johon edustaja kalli aikoinaan täällä viime hallituksen aikana viittasi että kyllä heille on kerrottu mitä edellinen hallitus aikanaan ekp teki

tässä ervvn läpinäkyvyyden lisäämisessä on keskeistä ennakollisen tuen ehdot rahoituslaitosten pääomittamiseen liittyvät ehdot ja ervvn jälkimarkkinoilta ostamiin joukkovelkakirjoihin liittyvät näkökohdat edelleen ekp ja imfn kautta suomelle aiheutuvat riskit

kun on puhuttu suomen valtiontalouteen liittyvistä ja valtiontalouden kestävyyteen liittyvistä paineista niin te ette missään vaiheessa ole tarkastelleet näiden velkasitoumusten ja valtion takausten vaikutuksia kansalliseen selviytymiseen ikääntymisestä johtuviin sosiaali ja tervey denhuollon kustannuspaineisiin ja toisaalta meidän oman kansallisen kilpailukyvyn ja teollisuuden muita maita vaikeampaan lähtökohtaan joka tulisi vaatimaan kansallisten panostusten varmistamista meidän nuorten koulutuksen ja työpaikkojen turvaamiseksi ja meidän sosiaalisen turvallisuuden varmistamiseksi

minusta sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän stmn ja sisäministeriön olisi syytä monesta syystä käydä läpi nämäkin käytännöt mitä tuolla satamassa on

tämä piti ministeri anttilan aikana korjata

kun hallitus esitti tätä sanomalehdistön alvia niin sosialidemokraatit olivat valtiovarainvaliokunnassa valmiit arvioimaan sen tasoa ja voimaan saattamista

sillä tulee olemaan erittäin vakavat vaikutukset erityisesti meidän ikääntymisestämme johtuvien hyvinvointipalveluiden rahoitukseen ja muista euromaista ja eu maista muutoinkin vaikeisiin kilpailuolosuhteisiin pitkiin kuljetuksiin ja monella tavalla meidän tuotannon ja teollisuuden vaikeimpiin lähtökohtiin liittyen valtiontalouden pelivaraan varmistaa meille myöskin kasvun ja kilpailun ja työllisyyden edellytyksiä

myöskin minusta koko talouden tasolla on arvioitava sitä millä tavalla harmaan talouden ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa ja myös laittomien työmarkkinoiden valvontaa tehostetaan

ja on tärkeätä että eurobondien kautta ei mennä velkaunioniin

samalla tavalla kuin säätytalolla hallitusohjelman teossa oli erittäin suuria vaikeuksia miten tämä asia kirjataan ja se kirjattiin tarkalleen hallitusohjelmaan muodossa

tässä suhteessa täytyy kyetä puuttumaan tähän kehitykseen joka myöskin tässä uhkana on

puhemies

tässä on hyvin olennaista nyt se että myös meidän maatalouspoliittinen linjamme suuruuden ideologia ja tehomaatalous on elintarviketurvallisuuden kannalta ollut meille epäedullinen

kalastusoppaiden toiminta on turvattava pikaisella kalastuslain muutoksella kalastusmatkailun kehittämisen mahdollistamiseksi ottaen huomioon myös vesialueen omistajien aseman

näin ollen tämä ratkaisu on nyt toivon mukaan sitten uudenlaisessa asennossa koska lehdistön toimintaedellytykset ovat kärsineet kyllä paljon muun muassa yleisen tilanteen mutta myös tämän alviveron takia

palaan mielelläni pääasiaan eli työmarkkinoiden vakauteen ja hallintaan ja ulkomaisen laittoman työvoiman valvontaan koska te olette pääministeri kiviniemen kanssa räjäyttämässä tämän vakavan tilanteen täysin käsistämme eun ulkopuolisten työntekijöiden vapaalla rekrytoinnilla suomeen mitä teidän esittämänne saatavuusharkinnan poisto merkitsee

on erittäin tärkeätä että tätä ennakollista tukea annetaan todella vain maille joiden talouden perustekijät ovat kunnossa kestävällä uralla myös vaihtotaseen alijäämän hallinta ja pankkisektorin vakavaraisuus

tältä osinhan valtiovarainvaliokunnassa kirjattiin kannanotto että sanomalehdistön neuvottelukunnan on asiaa seurattava ja ministeriön on tarvittaessa puututtava ja uskon että ministeri viitanen ja hänen esikuntansa arvioivat myös tätä kysymystä

valtion ja ilmarisen sopimusjärjestelyyn sisältyy myös lähivuosina vaikuttava tariffialennus josta hyötyvät kaikki suomalaiset kotitaloudet ja yritykset

eli me pärjäisimme vain laatuun ja tuotteiden terveellisyyteen panostamalla kasvu ja ympäristöetujemme parempaan hyödyntämiseen liittyvällä lähielintarvikkeiden jalostus ja markkinoinnin otteella ja arvostamalla luomu ja luonnonmukaista tuotantoa enemmän

tältä osin on pelkona että tätä ruvetaan tulkitsemaan yhtä löysästi kuin lissabonin sopimuksen maanjäristyskohtia

tämä on erittäin iso asia josta pitäisi pystyä myöskin arvioimaan mitä se pahimmillaan tulee merkitsemään

finnvera on tässä keskeinen

lisäbudjetissa on hyvin olennaisia perusväylänpidon lisäpanostuksia mutta tällä puolella tarpeet tietysti ovat kovat

tässä asiassa on kyllä varoittava sana nyt paikallaan ja myöskin on tärkeää että tukea saanut valtio antaa ervvlle lainan vastavakuudeksi pääomittamansa pankin osakkeita lainaa vastaavalla määrällä

on tärkeätä että muun muassa varkauden osalta kemijärven lailla löydetään stora enson ja kaupungin yhteisen rahoituksen kanavointia uusien yritysmahdollisuuksien hakemiseen

tosiaan ongelma ei ole ollut euroalue vaan sen sääntöjen rikkominen